arvoisa puhemies

täällä on jo kahden päivän aikana yleispoliittiset linjaukset valtion budjetista tuotu hyvinkin monipuolisesti eri näkökulmilta ja tarkkaan esille

arvoisa puhemies

käsiteltävä hallituksen esitys on varmasti ihan oikea ja perusteltu mutta sanat kaksinkertainen verotus tulevat usein esille muun muassa ruotsista paluumuuttoa tekevien osalta jotka ovat ansainneet enemmän taikka vähemmän työurastaan ruotsissa

tällä kohtaa on varmasti ongelma johonka myöhemmissä yhteyksissä varmasti hallituksen kannattaa kiinnittää huomiota että kansalaiset eivät kokisi tätä asiaa ongelmana

samalla kun rataosuus seinäjokioulu nyt laitetaan huippukuntoon tulisi pohtia suunnitelmat vanhan pohjanmaan radan kunnostamisesta aina sähköistystä myöten jotta silloin kun pohjanmaan päärata seinäjoelta pohjoiseen kohti oulua on valmis olisi liikenteellä sujuva ja toimiva raidepari haapamäen kautta seinäjoen ja tampereen välisessä liikenteessä

täytyy muistaa että rataosa orivesitampere on jo nyt osa ten eli trans european networks rataverkkoa joka on huippukuntoista rataa ja se on jo kahden raideparin rata

edelleen tässä kannattaa muistaa että väli seinäjokihaapamäki on myös osa liikenteessä olevaa maan pisintä poikittaisrataa vaasasta haapamäen jyväskylän pieksämäen kautta huutokoskelta haarautuen joko joensuuhun ja niiralaan tai savonlinnan kautta parikkalaan

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva asia osoittaa laajan kansainvälistymiskehityksen ja osoittaa sen että me täältä pohjoisesta suomesta käsin joudumme ottamaan kantaa aivan toisella puolella maailmaa olevien valtioitten asioihin

näin ollen radan kunnostuksella saataisiin kolme asiaa kuntoon ensinnäkin haapamäkiseinäjoki rata jolle on tietyt kunnostustyöt aikanaan tehtävä joka tapauksessa mutta samalla tulisi kuntoon toinen raidepari seinäjoen ja tampereen väliseen liikenteeseen ja maan pisin poikkirata myös hyvään kuntoon

meillä liikennepoliittisessa ajattelussa nähdään suomi helsinki keskeisesti kuten autonomian aikana suomi nähtiin pietarista lähtevinä säteittäisinä liikenteen viuhkasuuntautumisina

meillä ajattelu on pohjoisetelä eteläpohjoissuuntaista mutta jotta on verkostot täytyy nähdä myös verkot itälänsi länsiitä suunnassa ja samoin myös niin sanottuihin väli ilmansuuntiin

arvoisa puhemies

kysymys on kokonaisturvallisuuteen liittyvästä asiasta jossa näen että niin poliisin ja muitten viranomaisten kuin myös yksityisten järjestyksenvalvojien ja yksityisten turvallisuuspalveluyrittäjien kokonaisuus tulee nähdä sellaisena että nämä täydentävät mielekkäällä tavalla toisiaan

jos me ajattelemme vain sitä kuinka liikutaan maan pituussuunnassa se vaikuttaa kaikkeen talouselämän kehitykseen tietoisesti tai tiedostamatta

meillä on ollut viime päivinä useita vastaavan kaltaisia asioita pinta alaltaan ja väkiluvultaan pienten maitten kanssa käsiteltäviä asioita

mutta jos ovat toimivat liikenneverkot kaikkiin suuntiin tämä pitää aluepoliittista kehitystä tasapainossa

poliisilla on oma keskeinen tehtävänsä joka tulee nimenomaan olla poliisilla mutta yhteiskunnan tilanne on kehittynyt sellaiseksi että meille on tullut turvallisuuspalveluja tarjoava sektori jota tarvitaan jolla on oma tehtävänsä

sillä on vaikutusta yliopistojen toimintaan korkeakoulujen ammattikorkeakoulujen kulttuurielämän toimintoihin ja kaikkeen inhimilliseen toimintaan

pidän oikeana sitä että maan hallituksen toimesta on laillisuuden ja rehellisyyden puolesta harmaan talouden torjumiseksi tehty tällaisia ratkaisuja

haluan yhtyä edellä sanottuun

kiitokset hallituksen hyvästä esityksestä ja puheenjohtaja antti rantakankaalle asianomaisen valiokunnan hyvästä asioitten käsittelystä

tässä käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse siitä että nykyaikaiset internetyhteydet ja televiestintäyhteydet ovat kansalaisten tavoitettavissa

tämän vuoksi haluan toivoa että talousarviossa osoitetaan määrärahoja ja että varattuja määrärahoja voidaan käyttää myös näihin edellä mainittuihin hankkeisiin

arvoisa puhemies

maapallolla on kovin vähän niin herkkiä alueita jotka ovat säilyneet sillä tavalla puhtaina ja luonnonmukaisina kuin nyt käsiteltävänä oleva etelämanner

toivon että lainsäädännöllä näitten kaikkien tärkeitä tehtäviä muodostettaisiin toimivaksi kokonaisturvallisuudeksi

pidän tätä oikeana tienä mutta on hyvä että täällä myös täydennetään käydyssä keskustelussa näihin liittyviä asioita

on todella tärkeää että koko maassa julkisen hallinnon tietoliikennekysymykset voivat toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

aikanaan puhelinyhteys perustui langalliseen verkkoon ja nyt viime aikoina on lankapuhelinverkkoja katkaistu ja verkkoja myös purettu

hallituksen esitys jonka pohjalta on toimittu on oikea ja tähtää positiiviseen tulokseen

tämän vuoksi hallituksen esitys ja siitä annettu valiokunnan mietintö ovat hyvin paikallaan ja sitä kautta suomi on antamassa myös oman arvokkaan panoksensa ympäristön ja luonnon puolesta

maaseudulla on murhe siitä että jatkuvasti menetämme julkisen liikenteen palveluvuoroja linja autovuoroja tai taksibusseillakin hoidettavia vuoroja

pidän tätä kehitystä hyvin takaperoisena

oman syntymäkotinikin lankapuhelinyhteys katkaistiin teliasoneran toimesta koska katsotaan että maaseudulla ei kannata pitää puhelinlankoja käytössä

usein on kysymys yhdyskuntien kuntakeskusten välisestä liikenteestä jota ei voida hoitaa pelkästään niin sanotulla kutsutaksiperiaatteella

näen että lankaverkko on kuitenkin perusasia silloin jos halutaan turvata toimivat internet laajakaistayhteydet

tämän vuoksi toivonkin että käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen selvitettäisiin sitä mahdollisuutta että jos yksi operaattori haluaa lopettaa palvelujen tarjonnan sillä verkolla joka on rakennettu niin tehtäisiin mahdolliseksi aivan kuten kotitalouksilla on mahdollisuus hankkia sähkö valitsemastaan sähköyhtiöstä hankkia myöskin teleliikennepalvelut muilta operaattoreilta kuin siltä joka niitä nykyisin operoi

samoin tulee nähdä se että meillä on tapahtunut viime vuosien aikana voimakas muutos jolla halutaan suosia yleistä liikennettä ilmasto ja ympäristöpoliittisten syiden takia

tämän vuoksi arvoisa puhemies toivon että me painotamme sitä että yleinen liikenne tapahtuipa se millä liikennemuodolla tahansa voisi olla tässä maassa mahdollisimman toimiva

toivon että tätä kysymystä pohdittaisiin vakavasti sillä suomessa ollaan ajamassa alas toimintakuntoista teleliikenneinfraa lankapuhelimien osalta

tästä on hyvin paljon kiistanalaista käsitystä itse palvelujen käyttäjillä muun muassa kuhmoisten kunnassa jämsän kaupungissa multialla ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kun ensiksi päiväjärjestystä katsoin niin luin että meillä on esitys petoturvallisuuslaiksi joka olisi erittäin aiheellinen mutta todella aiheellinen on tämä patoturvallisuuslakikin

on myös kysymys siitä että jos joku haluaa että sitä palvelumuotoa mikä lankaverkolla on käytetään niin tähänkin pitää olla mahdollisuus

arvoisa puhemies

tiedän että nyt on suljettu lankapuhelinyhteyksiä jotka ovat olleet toimivia muutama vuosi sitten maakaapeloituja

tuija nurmi ja ed

arvoisa puhemies